arvoisa herra puhemies

venäjä rajan läheisyys matkailu energia joka kattaa koko valtakunnan keskittymän ja osaamisen meillä

ja tässä yhteydessä täytyy sanoa että kun meillä historian saatossa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä pidettiin pimennossa siihen ei puututtu siihen ei reagoitu niin nyt tällä hetkellä siihen onneksi on lähdetty reagoimaan ja käytännössä on myös tuotu erityisosaamista kentälle lastensuojelun osalta

arvoisa rouva puhemies

toinen asia johonka valiokunta otti vahvasti kantaa oli seurantapykälä joka myös sitten toi sen oman tahtotilansa siitä että koska meillä on monia kysymyksiä tulevaisuudessa edessä niin meidän on tärkeä seurata tätä lakia kuinka se tulee toteutumaan ja siltä osin katse tulevaisuuteen on myös meillä edessä

vaalipiirijako on tärkeä kansalaisten ja alueen kehittämisen kannalta

tästä syystä toivon että löydämme tavan jolla estämme vaalipiirien muuttamisen aina kun olemassa oleva hallitus niin arvioi minkä tämä hallituksen esitys nyt mahdollistaa

osataan oikealla tavalla käydä läpi tätä prosessia jossa huomioidaan koko perhe lastenpsykiatrian kautta tuodaan osaamista jolla tuetaan lapsen prosessia selviytyä tästä rankasta traumasta jotta sitten ne prosessit ja kokemat mitä hän on kokenut tässä hyväksikäyttötilanteessa voidaan oikealla tavalla käydä läpi

liiallinen alkoholinkäyttö voi vaikuttaa monella tapaa lasten ja nuorten elämään kykyyn luoda ihmissuhteita vuorovaikutukseen oppimiseen persoonallisuuden muodostumiseen toiseen ihmiseen luottamiseen elämän ja arjen hallintaan

nyt käsittelyssä olevaan aloitteeseen liittyen olemme varmasti jokainen saaneet vahvasti myös kansalaispalautetta

arvoisa puhemies

se ei ole kuitenkaan varmasti meidän kenenkään yhteinen tavoite

valiokunnan puheenjohtaja kävi sitä ansiokkaasti äsken läpi ja olen myös hänen laillaan erittäin tyytyväinen siihen valiokuntakäsittelyyn joka meillä valiokunnassa oli

vammaisetuuksien tarkoitus on nimenomaan tukea hoidettavan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja estää tuen saajan joutuminen laitoshoitoon

kun me puhumme toimeentulotuesta niin sitä maksetaan kuukausittain aina tilanteen mukaan ja harkinnanvaraisena toimeentulotukena ei yhtenä kuukautena lähdetä huomioimaan gluteenitonta ruokavaliota

myönteistä tässä aloitteessa on jo pelkästään se että tämä prosessi ja keskustelu on nostanut vahvasti esille eläinten hyvinvoinnin eläinten perustuslailliset oikeudet ja vaatimukset

me tiedämme myös että lastensuojelun ja huostaanottojen taustalla on usein vanhempien alkoholinkäyttöä väkivaltaa mielenterveysongelmia parisuhdeongelmia ja niin edelleen

elikkä kyse on huomattavasti isommasta kokonaisuudesta mutta tuen tätä periaatetta ja näkökulmaa jota tämä lakialoite tuo esille mutta halusin tuoda tämän ison kysymyksen että kyse ei ole vain rikoksesta vaan tässä on kyse huomattavasti syvällisemmästä ja isommasta kysymyksestä myös

siltä osin voisin sanoa että me monelta osin myös selkeytimme lakia sekä avasimme sitä ja tästä suuri kiitos valiokunnalle

tämä tarkoittaa että jotta vammaisetuuksia voitaisiin ryhtyä maksamaan laitoshoidossa oleville tuen myöntämisen kriteereitä pitäisi muuttaa

alkoholiverotuksen korotuksen tavoitteena tänä päivänä ja aikaisemminkin on ollut myös tulojen kasvattaminen ei siis pelkästään sosiaali ja terveydenhuoltoon liittyvien kysymysten ennaltaehkäisy

toisaalta jauhoja on myös muualla kuin leivässä tai pullassa tai pastassa niitä on eri elintarviketuotteissa

enää ei ole kyse mistään marginaali ilmiöstä vaan eläinten oikeudet ovat läsnä monissa keskusteluissa ja monien ihmisten toimesta

keliaakikko joutuu kaupassa käydessään arvioimaan jatkuvasti sitä onko täällä mahdollisesti sitä luokkaa ja gluteenitonta ruokaa tai kun menee ravintolaan syömään niin täytyy moninkertaisesti kertoa ja sanoa että minulla täytyy olla täysin puhdas gluteeniton ruoka

tavoitteena on ollut myös mitoittaa veronkorotukset siten että alkoholijuomien hinnannousu ei johtaisi kotimaisen myynnin korvautumiseen matkustajatuonnilla

onkin epäselvää muuttuvatko vammais etuuksien myöntökriteerit tämän esityksen voimaan tultua niin että laitoshoidon ulkopuolella olevien asema heikkenee

tästä kertoo osaltaan myös se että me olemme kirjanneet hallitusohjelmaan eläinsuojelulainsäädännön uudistamisen tavoitteena nimenomaan eläinten hyvinvoinnin parantamisen

hallitus sanoo parantavansa omaishoitajien tilannetta sijaishoidon avulla mikä on sinällään erittäin hyvä asia mutta se ei valitettavasti näy budjetissa mutta se tulee ilmeisesti tulevan kevään aikana eduskuntaan lisätalousarvion puitteissa

on vaarana että etenkin jos uudistus halutaan toteuttaa kustannusneutraalisti myöntökriteerit kehittyvätkin niin että vain laitoksessa olevat saavat jatkossa vammaistukia ja hoitotukia ja ne jotka pärjäävät kotona eivät ole enää ollenkaan oikeutettuja tukeen

työ on tällä hetkellä käynnissä maa ja metsätalousministeriössä

uuden eläinsuojelulain osalta pidän erityisen tärkeänä että se tulee todella vahvistamaan eläinten oikeuksia hyvään elämään sekä lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteuttamiseen

tästä syystä kyse on huomattavasti isommasta asiasta kuin pelkästään tästä kaali kestää keliä ja korvauksista keliakiakorvauksesta kyse on koko elämän sisällöstä ja elämää täyttävistä asioista

tämä tulee näkyä siis myös verotuksen että tämän tulee näkyä siis myös verotuksen liian suurena veronkorotuksia tai tämä tulee siis myös siinä että verotusta ei koroteta liian suureksi jotta ihmiset eivät hakisi väkeviä juomia virosta

arvoisa herra puhemies

tämä esitys saattaa tuntua edellisten keskustelujen päätteeksi hyvin tekniseltä mutta tämä on kuitenkin hyvin tärkeä laki meidän suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän kannalta

samanaikaisesti hallitus kuitenkin vaikeuttaa ja heikentää omaishoitajien asemaa muilla päätöksillä

hallituksen esitys tulisikin palauttaa takaisin valmisteluun ja määritellä tullaanko ja miten esimerkiksi vammaistuen ja hoitotukien kriteereitä tullaan muuttamaan

se voi joissakin tilanteissa syrjäyttää esimerkiksi nuoria kun heidän ei ole varaa tai murjotun heillä ei ole varaa kavereitten kanssa lähteä esimerkiksi syömään yhdessä tai lähteä viettämään yhteistä vapaa aikaa tai sitten niissäkin tilanteissa kun joutuu sen aina perustelemaan että anteeksi en voikaan syödä tätä ruokaa koska tämä ei ole gluteenitonta

meidän on viimeinkin satsattava ikäihmisten palveluihin ja saatettava heidän oikeusturvansa hyvälle tasolle niin että jokainen voi luottaa siihen että ikääntyminen on suomessa turvallista ja jokaisella on mahdollisuus saada elää hyvää vanhuutta

tämä oli myös monien valiokunnassa kuultujen esimerkiksi vammaisfoorumin kanta

hallitusohjelmaan on kirjattu turkistarhauksen osalta että tuemme edelleen turkistuotannon kehittämistä vastuuta tuntevana elinkeinona

tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallista eläkelakia ja valtion eläkerahastosta annettua lakia siten että lakeihin lisättäisiin säännökset omistajaohjauksen periaatteista velvollisuudesta pitää luottamustehtäviä koskevaa luetteloa eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista sekä johdon ja sen lähipiiriin kuuluvien liiketoiminnasta

asiakasmaksuja koskeva lainsäädäntö on valmisteltava huolellisesti ja on huomioitava myös eri väestöryhmien väliset tulo ja terveyserot ja mahdollisuudet terveyserojen kaventamiseen maksupolitiikan avulla

voidaan todeta että humala haetaan pääasiassa nimenomaan oluesta ja tästä syystä meidän on avoimesti keskusteltava jatkossa myös oluen saatavuudesta

välikysymyksen perimmäiset teemat eriarvoisuus ja köyhyys ovat erittäin tärkeitä ja aiheellisia kysymyksiä tänä päivänä ja minun mielestäni meidän pitäisi puuttua ja keskittyä tähän

nyt on tärkeää että jokaisessa kunnassa käydään lain vaatimukset läpi ja tarvittaessa käydään valtuustoissa vaikka arvokeskustelua jotta ikääntyville ihmisille varmasti saadaan perustuslain mukaiset ja ihmisarvoiset vanhuspalvelut nykyistä vahvempi asema myös heille yhteiskunnassa

eli tämä on monellakin tavalla riski syrjäyttää ihmisiä muitten parista

nyt kysyisin pääministeriltä

oletteko tehneet kokonaisarviota siitä mitä nämä kaikki vaikuttavat omaishoitoperheisiin kuinka moni omaishoitoperhe joutuu vähentämään muun muassa tukipalveluita tai pohtimaan sitä ostaako lääkkeitä vai ruokaa koska ei ole varaa enää niihin kuten aikaisemmin

kyse ei ole aivan yksinkertaisesta asiasta vaan koko yhteiskuntamme perustavanlaatuisista kysymyksistä

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää hyvänä että kevan ja valtion eläkerahaston hallinnon ja sijoitustoimintaa koskevan päätöksenteon läpinäkyvyyttä lisätään

mietinnön mukaan oikeita toimenpiteitä turkiseläinten hyvinvoinnin kehittämisessä ovat eläinsuojelulain ja turkiseläinten hyvinvointia koskevan asetuksen uudistaminen eläinten olosuhteiden parantaminen tarhojen valvonnan tehostaminen ja valvonnan oikea kohdentaminen sekä eläinten hyvinvointitutkimuksen tukeminen

arvoisa puhemies

vastaavat säännökset hyvästä hallintotavasta sekä johdon liiketoimien julkisuudesta on saatettu voimaan työeläkelaitosten osalta kuluvan vuoden alusta

mielestäni ihmisellä pitää olla oikeus ihmisarvoiseen elämään ja mahdollisuus käyttää rahaa muuhunkin kuin hengissä pysymiseen esimerkiksi vaatehankintoihin tai kahvilla käyntiin

lisäksi erityisesti siitos eläinten hyvinvointiin tulee panostaa ja saattaa niiden vienti euroopan unionin ulkopuolelle luvanvaraiseksi

koska työeläkevakuutusyhtiöt ja julkisen sektorin eläkelaitokset harjoittavat hyvin samankaltaista eläkevakuutustoimintaa sosiaali ja terveysvaliokunnan mielestä on hyvä että kevaa ja valtion eläkerahastoa koskevat samankaltaiset säännökset kuin yksiä koskeva koskee samankaltaiset säännökset kuin yksityisen alan työeläkevakuutusyhtiöitä

lakiehdotuksessa asetetaan kunnille uusia tehtäviä joihin osoitetaan resursseja sekä valtionosuusjärjestelmässä että talousarviossa

oikeus ihmisarvoiseen elämään kuuluu jokaiselle ihmiselle asumismuodosta riippumatta siis myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalle henkilölle

arvoisa herra puhemies

kuten täällä on todettu yhtenä erittäin suurena kysymyksenä on kansalaisten lukutaidottomuus joka estää myös silloin ihmisten hyvinvoinnin tulevaisuudessa

lapsiperheköyhyyden perimmäisenä syynä useimmiten on työttömyys ja tästä syystä kun me keskustelemme pienituloisuuden ja köyhyyden poistamisesta meidän pitäisi hakea kaikki ne toimenpiteet joilla me vahvistamme ennen kaikkea lapsiperheiden työllisyyttä ja tämäntyyppisiä toimenpiteitä pitäisi esittää

vähimmäiskäyttövaran on oltava tasoltaan sellainen ettei ihminen jää pienimmässäkään hankinnassa riippuvaiseksi omaisten tuesta

arvoisa herra puhemies

tämä ei millään muotoa ole minun vahvuusaluettani mutta eduskunnan eläinsuojeluryhmän puheenjohtajana olen kesän aikana perehtynyt maatiloihin ja siellä tuottajien hyvinvointiin ja eläinten hyvinvointiin

kysyisin ministereiltä

jotta tämä jää tähän jos tätä lukutaidottomuus pystyttäisiin turvaamaan tai lukutaitoisuus ja myönteinen kehitys pystytään turvaamaan tullaanko muun muassa kehitysyhteistyössä tai muissa esimerkiksi parantamaan lasten ja nuorten lukutaitoa jota kautta sitten tämä myönteinen kehitys pystyttäisiin luomaan maassa

on tärkeää että uudistuksen kustannusvaikutuksia kunnille seurataan tarkasti jotta laki toteutuu kaikille vanhuksille yhdenvertaisesti asuinkunnasta riippumatta

tämä käytännössä tarkoittaa ettei eläinten hyvistä olosuhteista tingitä missään tilanteissa eikä missään olosuhteissa

myönteistä tässä on myös se että kevan hallintoa rahoitusta ja valvontaa koskevan sääntelyn uudistamista valmistellaan parastaikaa

se on tärkeä veteraanien kotona asumisen tukemisessa

on syytä muistaa että lain yhtenä tehtävä on rakenteellisilla toimilla nimenomaan hillitä vanhustenhuollon kustannusten kasvua

veteraanilisä kohdistuu nimenomaan niille pienituloisille sotaveteraaneille joille toimintakyvyn heikkeneminen aiheuttaa jatkuvaa avun tarvetta tai erityisen suuria lisäkustannuksia

oikeastaan näiden kesäisten kokemusten perusteella toivoisin että valiokunta tässä jatkotyössään paneutuu myös siihen kysymykseen että kun nyt siirretään tuottajille monessa mielessä vastuuta eläinten hyvinvoinnista joka heillä tälläkin hetkellä on mutta myös lääkityksen osalta niin millä kriteereillä millä perusteella tuottajille voidaan tämä vastuu siirtää

se ei tarkoita palveluista tinkimistä vaan päänvastoin se tarkoittaa hyvää ja oikea aikaista palvelua sekä erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävien palveluiden painottamista

hallitus esittää tämän vuoden ensimmäisen lisätalousarvion jonka tärkeimpänä tehtävänä on parantaa suomen työllisyyttä ja luoda kasvua sekä sitä kautta lisätä ihmisten hyvinvointia

mietinnössä on pohdittu lajityypillisen käyttäytymisen yhteydessä myös turkiseläinten domestikaatioastetta eli sitä miten laji on kesyyntynyt periytyvällä tavalla

talousvaliokunta kiinnittikin huomiota lausunnossaan kevan hallituksen jäsenten kelpoisuusvaatimuksiin viittaamalla muun muassa siihen että sijoitustoiminnan asiantuntemusta pitäisi riittävästi parantaa ja sitä pitäisi olla myös edustettuna hallituksessa

arvoisa herra puhemies

kaikkien tutkimusten mukaan iäkkäiden henkilöiden terveyden ja toimintakyvyn paraneminen vähentää laitoshoidon tarvetta ja ylipäätään alentaa vanhustenhuollon menojen kasvua merkittävästi

palveluasujaa kuitenkin kohdellaan muun muassa asiakasmaksujen suhteen eri tavalla kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaa

merkittävää tässä on myös se että tämän panostuksen avulla mahdollistuu vipuvarrenomaisesti uusien hankkeiden liikkeellelähtö

toisin sanoen kun parannamme palveluiden laatua räätälöimme palvelut jokaisen ihmisen oman palvelutarpeen mukaisesti ja aikaistamme palveluiden saantia niin että ne tukevat ihmisten omaa toimintakykyä ja arkista elämistä me saamme samalla säästettyä kustannuksia merkittävällä tavalla

tämän lisäksi sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa tästä että lakisääteisen sosiaaliturvan toimeenpanon ja eläkevarojen hyvän hoidon kannalta eläkelaitoksen hallinnossa on tärkeää varmistaa toiminnan laajuuden sekä riskien ja yhteiskunnallisen merkittävyyden edellyttämän työeläkevakuutustoiminnan ja sijoitustoiminnan tuntemus ja sidosryhmien monipuolinen edustus

silloin eläimen on helpompi sopeutua ihmisen läsnäoloon

eläinlääkärit totesivat muun muassa sen että kun he omilla käynneillään näkevät sen että maatilan pitäjät voivat huonosti ovat ylirasittuneita väsyneitä niin heillä ei ole edellytyksiä puuttua tuottajien hyvinvointiin ja siihen että miten he voisivat auttaa siinä että tuottajien terveydenhuolto toimisi ja tuottajien jaksaminen ja hyvinvointi toimisi

rakenneuudistus mahdollistaa ikääntyvien ihmisten nykyistä turvallisemman ja laadukkaamman palvelun elämisen tulevaisuudessa

palveluasumisen piirissä olevien vanhusten mielenterveyskuntoutujien ja muuten hoivaa tarvitsevien tulee mielestämme saada lakiin perustuva oikeus asiakasmaksun velvoittamisen jälkeen asiakkaalle jäävään henkilökohtaiseen käyttövaraan

nyt on ehdottoman tärkeää luoda perustaa myös pidemmälle jaksolle

haluan sanoa ed

valiokunnan saaman selvityksen mukaan lajin hyvinvoinnin kannalta on olennaista pohtia miten pito olosuhteet vaikuttavat mahdollisuuksiin tyydyttää tärkeimmät lajityypilliset tarpeet ja siten sopeutua pitoympäristöön

asko seljavaaralle sen että meidän kaikkien yksi yhteinen tavoite on ollut nimenomaan yksinkertaistaa meidän monikanavaista rahoitusjärjestelmäämme ja jos me lähdemme tämän hallituksen esityksen mukaisesti toimimaan niin tämä tulee sekoittamaan entisestään meidän rahoitusjärjestelmäämme ja tähän ovat meidän asiantuntijat jo valiokunnassakin puuttuneet

omaishoidosta on tulossa iso kokonais uudistus

arvoisa puhemies

työllisyyttä vahvistetaan myös panostamalla pk yritysten toimintaedellytyksiin

heillä on usein ravintokuluja isoja lääkekulujen omavastuuosuuksia silmälasi ja hammashoitomenoja ynnä muita menoja jotka on maksettava itse

tämä kokonaisuudistusesitys luovutetaan ministerille ensi vuoden tammikuussa jonka jälkeen meillä on kaikilla mahdollisuus ottaa kantaa myös siihen kuinka omaishoitoa tulevaisuudessa kehitetään myös ikääntyville ihmisille mutta myös muillekin

kunnat voivat omilla tulevaisuuteen rohkeasti katsovilla päätöksillä vaikuttaa olennaisesti tulevaan kustannuskehitykseen

tässä yhteydessä kun arvioidaan sitten että tuottajille lisätään myös vastuuta eläinten lääkityksestä olisi erittäin tärkeää määritellä myös se millä kriteereillä ja millä perusteella se tehdään ettei tämä kuormita lisää tuottajia

olemassa olevan tutkimustiedon perusteella turkiseläinten hyvinvoinnin riskitekijöitä ovat niiden pito olosuhteissa yksipuolisuus eli esimerkiksi virikkeettömyys ja monikäyttöisen tilan puute

sen takia minusta olisi äärettömän tärkeätä ollut että me olisimme ensinnä lähteneet kehittämään meidän terveydenhuoltomme järjestämislakia sekä meidän rahoitusjärjestelmäämme ja sitten sen jälkeen lähteneet arvioimaan näitä muita palvelujärjestelmiä joihinka te puutuitte

tässä työssä me varmasti kaikki olemme mukana

tämä mahdollistaa lähes nelinkertaisen panostuksen maamme teollisuuden uudistamiseen ja kehittämiseen sekä tämän avulla tuetaan myös yritysten kasvua ja kilpailukykyä

palveluasunnossa asuvat ovat usein laitoshoidossa olevia parempikuntoisia ja heillä myös kulutustarpeet ja mahdollisuudet ovat suuremmat

yleiskeskustelu on päätynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely

tämän lisäksi hallitus edellyttää että ikääntyville ihmisille lisätään erilaisia palveluasumismuotoja ja ryhmäkotimuotoja aivan kuten täällä on esitetty

tästä syystä on ehdottoman tärkeää että eduskunta edellyttää että turkistarhaajien on panostettava eläinten olosuhteisiin jotta niiden hyvinvointiin ja myös voisiko sanoa turkiseläimen omiin piirteisiin liittyvät lajityypilliset toimet pystytään toteuttamaan

on selvää että jos ikääntyvä ihminen vanhus tarvitsee laitospaikan nimenomaan terveydellisistä syistä niin hänelle pitää tämä paikka myös turvata ja tässä ei minun mielestäni pitäisi olla mitään epäselvyyttä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

verepanoa varten ei siellä ajoissa kuuden rasia puomien jaosto ehdottaa että mihin pannaan pöydälle kahdestoista kahdet takacs tuota viistosta pidettävään täysistuntoon hyväksytty niin hyvä samoin päiväystyksen asioiden seitsemän viro kymmenen

haluan tässä yhteydessä vielä todeta että erikoismaksuluokkahan tarkoittaa myös sitä että yksityisen palveluntuottajan kautta saadaan sv korvausta että kyllä tämä vain on samanlainen ohituskaista kuin se edellinenkin

nimenomaan minun mielestäni tämä on juuri sitä varten että eduskunnalla on mahdollisuus vaikuttaa tähän tulevaan kunta ja palvelurakenneuudistukseen ja tuoda omia evästyksiä myös tähän jatkoselvittelyyn ja jatkovalmisteluun

eduskunnan seuraa täysistunnon torstaina kahdestoista kahdet takacs tuhatta viisitoista kello kuusitoista eduskunnan täysistuntoon

omalta osaltani

nyt kuitenkin tilanne siitä huolimatta vaikka kaikki toiminnot on huolehdittu ja rakennettu valmiiksi on se että puolustusvoimat on asettanut esteitä tälle asialle ja puolustusvoimat ei ole myöskään perustellut tarkkaan sitä mihin perustuu heidän kielteinen kantansa tähän kysymykseen

arvoisa herra puhemies

olen täysin samaa mieltä edustaja tolvasen kanssa mutta tässä suppeassa ajassa ei pysty ottamaan tätä isoa kuvaa kasaan ja voisiko sanoa että yleinen julkinen keskustelu ja ulostulo yleensäkin lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä on mahdollistanut myös sen että nämä isommat laajat pedofiilijututkin tai tapahtumat ovat myös tulleet vahvemmin esille ja tavallaan julkisuuteen

sosiaali ja terveysvaliokunta on voinut vaikuttaa sillä että esimerkkinä täällä on keskusteltu lähipalveluitten tulevaisuudesta ja eduskunta on viitoittanut selkeästi että uudistuksessa on määriteltävä lähipalvelut ja varmistettava niiden saatavuus